mikä muu yhteiskunnan sektori kuin kulttuuri saa osakseen listan politiikkaohjelmia ja jatkoselvitysten jatkoselvityksiä jotka vieläpä jätetään tulevan hallituksen tehtäväksi

tästä ei ole kyse

minä ainakin omalta puoleltani haluan pelkästään kyseenalaistaa sitä prosessia miten me huolehdimme itämeren en voi sanoa puhtaudesta mutta edes siitä tilasta mikä meillä on tällä hetkellä

kulttuurin elinvoimaisuus ja se että meillä on jotain kulttuuria kulutettavana tarkoittaa selkeitä satsauksia ammattilaisiin olivatpa he minkä alan taidetuottajia hyvänsä

kirjastojen ja museoiden niitten joista meidän on helpointa kantaa huolta merkitys kansallisen kulttuuriperinnön siirtämisessä tunnustetaan

ei minulla ole mitään syytä vastustaa tätä kaasuputkea ja uskon että sama pätee hyvin moneen kollegaani tällä puolella salissa mutta haluaisimme nähdä ne toimenpiteet millä itämerestä huolehditaan siitäkin huolimatta että tämä putki tulee sinne ja se myllää sen merenpohjan ja ne sedimentit lähtevät liikkeelle

samalla pelkät puheet poikkisektoraalisesta ja ministeriöiden välisestä kulttuurityöstä syövät pohjaa siltä oikealta kulttuurityöltä jota museot ja taiteilijat eri taiteen aloilta ovat tehneet koko historiamme ajan

ne picassot monett bachit chopinit ja almodovarit kuulukoot jatkossakin suomalaiseen kulttuurikulutukseen eikä taiteilija asuntoja ympäri maailmaa ole tarpeen lopettaa vaikka vieraskielisyys ja monikulttuurisuus omassa maassamme kasvavatkin

arvoisa puhemies

huolehditaan entistä paremmin siitä että museoilla teattereilla ja orkestereilla on myös tulevaisuudessa mahdollisuus tuottaa kaikille meille koettavaksi kaikkea sitä mitä maailmasta löytyy ja huolehditaan oman kulttuurisektorimme laadullisesta kehittymisestä globaaleilla markkinoilla

mutta vaalirahakatto on äärimmäisen epäoikeudenmukainen ja epäreilu myös siksi että me kansanedustajat olemme jo julkisesti ihan eri viivalla lähtökohtaisesti kuin ne uudet kansanedustajaehdokkaat jotka nyt mahdollisesti miettivät lähtevätkö ehdokkaiksi

lisäksi kaikki tämä sekä vaalirahakatosta että kaikesta muusta keskustelu on ikävää sikäli että tämä kaikki lähtee mediavetoisesti

se sairaus on se että maan tapa on ollut epämoraalinen ja tämä koskee niin oppositiota kuin hallitusta ja hyvin monta puoluetta tässä salissa ylipäätäänkin

se on se suuri kysymys

arvoisa puhemies

nyt on kiistämättä demokratian musta vuosi mutta olen melkein vakuuttunut että kaiken tämän jälkeen pääsemme vielä tämän vuoden aikana demokratian juhlavuoteen sillä tilanne ei voi mennä kuin paremmaksi kun tästä vielä vähän aikaa sukellamme

millä hän sen muuten tekee kuin maksamalla vaalit itse keräämällä rahaa siihen että saa viestinsä maksetuilla mainoksilla läpi

ainoa keino mihin vaalirahakatto johtaisi on että me vaadimme medialta tämmöisille julkkisehdokkaille seuraavaksi vaalikaranteenia jonka täytyy sitten luonnollisesti koskea meitä nykyisiä kansanedustajia yhtä lailla koska me haluamme demokraattiset vaalit

ajatus siitä että pikkupioneerit lähtisivät kouluttautumaan puoluetoimintaan ja ainoastaan sieltä lähdettäisiin sitten poimimaan niitä jotka olisivat tulevaisuuden kansanedustajia on pöyristyttävä

tämä tarkoittaisi että kukaan puolueeseen koskaan kriittisesti suhtautuva taikka poikkipuolisen sanan joihinkin päätöksiin esittävä ei ikinä tulisi sijoittumaan listavaaleissa niin korkealle että tulisi valituksi

se osoittaa ihan selvästi sen että meillä hoidetaan edelleenkin oireita niitä oireita joita viallinen vaalilainsäädäntö on aiheuttanut

me emme hoida sitä sairautta sitä epäeettistä toimintaa johon niin moni on tässä salissa syyllistynyt ja puhun puolue ja yksilötasolla

olisi tärkeämpää että saisimme sen asian hoidettua ja se hoitaantuu ainoastaan sillä että me saamme riittävän julkisen vaalirahoitusjärjestelmän

jos ne muutamat ihmiset ja ne muutamat tukisummat jotka salattiin olisi ilmoitettu edellisen vaalilain mukaan me emme olisi tässä tänään

mutta se olisi tarkoittanut myöskin sitä että säätiöiden kautta epäeettisestirahoja jakaa netin tai vaikka epäeettisesti jaetut summat olisivat jääneet paljastumatta ja voimme todeta että se ei olisi edelleenkään ollut hyvä tilanne

nyt on tärkeää että käymme tämän keskustelun perin pohjin mutta teemme sen erittäin nopealla aikataululla koska puolentoista vuoden kuluttua pitäisi olla seuraavat vaalit ja kukaan ei tiedä millä sitä rahaa saa kerätä ja minkälaisia summia

nyt on aika siirtää katse tulevaisuuteen ja toivoa että saamme nopeaan tahtiin uuden vaalirahalain

kiljunen puhui että ay liikkeellä on kollektiivinen intressi tukea juuri sdptä

siitä on puhtaasti kyse

kyllä täällä ihan kaikki muutkin puolueet ajavat jokaisen työntekijän etua

voiko samaa kollektiivista intressiä vaatia kaikilta niiltä veronmaksajilta jotka mieluummin tukisivat vaikka keskustapuoluetta tai kokoomusta taikka perussuomalaisia että nämä ay maksut jotka ovat perua vanhoilta varoja vähennetty kelpoisia että verovähennyskelpoisia pitääkin juuri sdplle ja vasemmistolle kohdistaa eikä kenellekään muille

halu vaikuttaa maan hallituksen kokoonpanoon on juuri teidän tahojenne keskeinen viesti oli mercy bastos vuotuisten vuokila kiusanneen rossi pulliainen ollut

oli helppo yhtyä siihen näkemykseen kuinka paljon tarvitaan sa joukkoja oli helppo yhtyä siihen alueellisen puolustuksen näkökantaan oli helppo yhtyä siihen varustelutasoon

tässä kohtaa minusta on myönnettävä että teimme virheen ja olisi ollut viisaampaa ettemme olisi näin tarkkaan lähteneet ylipäätään rajaamaan hallituksen toimia

katson kuitenkin niin pitkälle eteenpäin että siinä on varmastikin sosialidemokraattinen valtiovarainministeriö painamassa omaa kädenjälkeänsä siihen miten asia toteutetaan jatkossa

tällä pohjalla kuitenkin tällä hetkellä mennään ja kiitän hallitusta siitä että se toi paljon järkevämmän ja toteuttamiskelpoisemman esityksen eduskunnalle käsiteltäväksi kuin mihin me pystyimme

arvoisa puhemies

se ei kiistämättä poista sitä ongelmaa että paljon olisi varmasti tehtävissä energiatalouden ja remonttien suhteen elvyttämisessä ja työpaikkojen luomisessa myös rivitaloissa ja kerrostaloissa

varmasti on tarpeen yhdessä lähteä miettimään niitä ratkaisuja joilla kerros ja omakotitalojen energiaongelmat ratkaistaan ja putkiremontteihin löydetään rahaa

kuitenkin siellä on erilainen rahoituspohja käytettävissä ylipäätäänkin sikäli tuntuu hieman kohtuuttomalta että juuri nyt vaaditaan rahoitustoimenpiteitä näin kärkkäästi

samoin muistutan yhä edelleen että hallitus on toiminut erittäin oikea aikaisesti näitten kotitalousvähennysten lisäysten suhteen ja vastuullisuudesta täytyy muistuttaa jokaista kuluttajaa

arvoisa puhemies

pulliainen sanoi että tämä selonteko on armeijan kalustoluettelo

on kerrottu useaan kertaan mitä on saavutettu afganistanissa

silti nykytilanteeseen kuuluu että turvallisuustilanne afganistanissa kiristyy ja se heijastuu luonnollisesti siihen millä lailla mekin keskustelemme afganistanista tällä hetkellä

olen hyvin pettynyt sosialidemokraattiseen puolueeseen siinä että he käyttävät sisäpoliittiseen peliin tätä tilannetta kansainvälistä kritiikkiä niin että myös suomalaisten tuki afganistanin operaatioon osallistumiselle on heikkenemässä

tätä käytetään nyt vaaliasetelmapelinä ja annetaan kuva että kyllä sosialidemokraattinen puolue haluaa suomalaiset sotilaat tyylikkäästi pois afganistanista

tilanne on sikäli hyvin hämmästyttävä että meidän täytyy koko ajan muistaa että afganistanin operaation tuki on presidenttiä ja eduskuntaa myöten hyvin laaja

samoin täytyy koko ajan meidän muistaa että suomalaiset sotilaat itse kokevat tekevänsä hyvin tärkeää työtä auttaessaan afganistanilaisia rakentamaan jonkinlaista ihmisarvoista elämää

on hämmästyttävää että jokin puolue tässä tilanteessa lähtee poistamaan tätä tukea tällä hetkellä edes vaatimalla aikataulua siihen milloin poistutaan sieltä

p ää myöskään yltää ministeri puolustusministeri häkämies äsken sanoi että afganistanissa on tärkeää strategia siitä toimet sitten tulokset ja niitten perusteella johtopäätökset

se visio tarkoittaa sitä mitä me tällä operaatiolla suomalaisten sotilaiden ja ylipäätään suomalaisen kriisinhallinnan avulla halutaan saavuttaa afganistanissa

tällä hetkellä voidaan ehkä kiteyttää tämä visio siihen että haluamme siirtää afganistanilaisille itselleen vastuun maansa demokratian ja ihmisoikeuksien rakentamisesta

mutta se mikä visio on vaikuttaa luonnollisesti suomen tavoitteeseen sillä alueella ja siihen miten tavoite siirretään strategiaksi

tässä tapauksessa se tarkoittaa juuri tällä hetkellä muun muassa sotilaiden lisäämistä alueelle sitä varten että siviilikriisinhallinnan toimijoilla olisi paremmat edellytykset toimia omalla sektorillaan afganistanissa

pidän sikäli tarpeettomana keskustella erityisesti siitä kuinka nopeasti suomi vetää joukkonsa pois afganistanista ja siitä kuinka monta sotilasta suomi lähettää afganistaniin

tämä täytyy lähteä ratkaisemaan sieltäpäin mitä me suomalaisina haluamme saavuttaa ja meillä toki on sivistysvaltiona velvollisuutemme myös afganistanissa

arvoisa puhemies

valitettavasti tällä hetkellä kuitenkin uusista omakotitaloista yli kolmannes käyttää sähköenergiaa tai rakentaa sähköenergian varaan lämmitysjärjestelmänsä ja toimenpiteet mitä nyt tehdään pureutuvat lähinnä vanhempaan asuntokantaan ja lämmitysjärjestelmämuutoksiin

onko tässä tehtävissä jotain kansalaisten opastamiseksi jo nyt kun näkemyksemme mukaan energiatehokkuusvaatimukset tulevat kiristymään jatkossa

riittävätkö tiedotustoimenpiteet vai tarvitaanko budjettitoimenpiteitä että myöskään uusiin rakennettaviin asuntoihin sähkölämmitys ei enää olisi näin kannattava vaihtoehto

kalmarin puheenvuorosta huomasimme turvallisuuskäsite on äärimmäisen laaja ja on suorastaan en nyt voi sanoa huvittavaa mutta merkillepantavaa että kuitenkin debatissa ja aiemmin tänään olemme käsitelleet lähinnä puolustusvoimia ja natoon liittymistä ja nyt puhutaan yhtäkkiä sähkökatkoksista

koska olen itse puolustusvaliokunnan jäsen haluan kuitenkin kiinnittää erityisesti huomiota puolustusvoimien asemaan ja toimintaan sekä puolustusvoimien pitkäjänteiseen kehittämiseen

kun me olemme tänään vääntäneet kättä rahasta useaankin kertaan mihin viittaan omassa puheessanikin niin toki siinä vaiheessa kun sähkö katkeaa rauhan aikana sen katkeaminen harmittaa kun pakasteet sulavat mutta jos meillä ei olekaan rauhan aika niin uskon että se raha tuntuu siellä puolustusvoimissa tärkeämmältä kuin ne sulaneet pakasteet

kun turvallisuuskuvaa arvioitaessa käytetään tätä laajaa turvallisuuskäsitettä se on sinänsä tarpeellinen mutta ongelma löytyy siitä että yhä laajempi asiamäärä pitäisi huomioida tässä selonteossa

silloin lähdetään hakoteille sen alkuperäisen tehtävän kanssa eli sen mikä on puolustusvoimien kehittäminen koska sitähän me loppujen lopuksi kaikkein voimakkaimmin haemme

meillä on influenssaa verkkoturvallisuutta itämeren öljyturmia ja samaan aikaan hyvin pitkäjänteistä puolustusvoimien kehittämistä

tässä on muistettava että parlamentaarisen seurantaryhmän raportin ja valtioneuvoston selonteon valmistumisen välissä sodittiin kaksi sotaa puolessa vuodessa georgiassa ja gazassa eli todellisuus muuttui hirveän nopeasti ja tämä näkyy turvallisuuspoliittisen seurantaryhmän ja valtioneuvoston raportin suhteissa

olisi siis perusteltua irrottaa nämä kaksi selonteon eri osa aluetta toisistaan eli ulkopoliittinen keskustelu pitää jatkossakin käydä reaaliajassa ja toisaalta puolustusvoimia on kehitettävä hyvin pitkällä tähtäimellä

nykyisen tasoinen puolustus tarkoittaa siis itsenäistä uskottavaa puolustusta ja tämän uskottavuuden määrittelevät muut maat

siihen lisäksi sisältyy alueellisuus siihen sisältyy varustustaso jonka me olemme määritelleet siihen sisältyy henkilömäärä

varuskunnilla on hyvin tärkeä merkitys tässä

laakso muun muassa irvailee naton humanitaarisuudelle niin kysyi sinpä liittyisimmekö me samoilla argumenteil la ykhon nykyisin

on tärkeää käydä asiallista nato keskustelua mutta tuo kuulosti siltä että natosta viis nyt käydään ulkoministeri stubbin lausuntojen perään

toivoisin että kun keskustelemme natosta sen hyvistä ja huonoista puolista olisimme siinä yhtä rehellisiä kuin muidenkin organisaatioiden kanssa joihin me joko kuulumme tai ajattelimme kuulua tai joita te haluaisitte meidän tukevan erityisesti

miksi me ainoastaan katsomme sitä venäjälle alisteisesti

kuitenkin täytyy muistaa että kreikka on rakentanut maallensa vuosien aikana julkisen talouden joka on perustunut myös hyvinä talouden suhdanteiden aikana pelkästään lainaan

ja jotta se kaikki mukava leveä elämä mitä kreikkalaiset ovat meidän näkökulmastamme katsottuna tottuneet elämään on saatu mitenkään kustannettua on tarvittu aina lisälainaa

kun pankeilla on alkanut hymy hyytyä niin nyt kreikkalaiset itkevät meitä muita apuun kun korko alkaa olla jo sellainen että sitä ei ole varaa kenelläkään enää maksaa

tästä päästään siihen keskeiseen asiaan että niin islannin kuin nyt kreikankin kohdalla me olemme sammuttaneet tulipaloja kun vastassa pitäisi olla se että me estämme niitten syttymistä

tämän takia on hirveän tärkeää jatkossa miettiä niitä keinoja millä eu pystyy puuttumaan budjettien säännönmukaisiin alijäämiin siinä vaiheessa kun kunkin maan kohdalla on vielä taloudellisesti mahdollista puuttua ulkopuolisin toimin ettei tarvitse mennä näin extremeihin keinoihin kuin mihin nyt on jouduttu menemään

nyt tänään on keskusteltu myöskin miten kreikkaa kuuluisi sanktioida tästä tilanteesta jonka se on aiheuttanut muille

valtiovarainministeri aivan oikein sanoi että rahalliset sanktiot ovat poissuljettuja että sillä ei ole enää merkitystä laitetaanko siihen sitten joku miljardi sanktiota vielä päälle tämä on sen verran kova kuuri jo muutenkin

olisin silti sitä mieltä että esimerkiksi kreikkalaisen komissaarin uskottavuus minkään maan asioitten hoitajana voitaisiin tässä tilanteessa asettaa kyseenalaiseksi

olisin kysynyt mistä tämä raha otettiin

jos maa ei pysty millään lailla luotettavaa tietoa antamaan omista asioistaan niin miten se pystyy eu alueella hoitamaan kenenkään asioita

mikä tässä lainassa josta me joudumme nyt suomen eduskuntana päättämään lisätalousarvion muodossa kaihertaa on se ensinnäkin että suomen lainaosuus on henkeä kohden laskettuna yksi lainaanosallistujamaitten korkeimmista

eduskunta joutuu myös tekemään tämän lainapäätöksen sikäli hyvin puutteellisin tiedoin että olemme lehdistä voineet lukea niistä ehdoista joita imf on asettanut kreikalle kunkin kvartaalin päättyessä mihin toimiin on pitänyt ryhtyä jotta seuraava lainasiivu myönnetään

meillä eduskunnassa tieto näistä ehdoista perustuu siihen mitä me olemme median kautta lukeneet muun muassa että puolustusmäärärahoja kreikassa joudutaan supistamaan eläkeikää nostamaan tiettyjä palkkaeriä jäädyttämään jnp

kuitenkin ed

matikainen kallström aikaisemmin täällä otti erittäin hyvin kantaa siihen ja hänellä oli opintojensa takia loistavat tiedot siitä mikä on kreikan todellinen likviditeetti ja minkälaisin pääomin se pystyy edistämään omaa hyvinvointiansa muutenkin

eli meidän pitäisi tietää mitä omaisuuseriä esimerkiksi imf vaatii myytäväksi tässä tilanteessa mitä sellaista omaisuutta kreikalla hallituksella on josta nyt olisi järkevää katsoa että luovutaan ennen kuin muut maat joutuvat kattamaan näitä velkoja

ja mitä siinä vaiheessa tapahtuu seuraavalle lainaerälle kun siitä on sovittu ja jatkona myöskin että valuuko se mitä uhrauksia suomi nyt tekee nostaakseen kreikan sitten ihan hukkaan ja kreikka sortuu kaikkien pelastusyritysten jälkeen kuitenkin

miksi vain euromaat osallistuvat kreikan lainoittamiseen